sen takia vetoan vielä kerran tähän parlamentaariseen suureen porukkaan voisimmeko me myös tämän toisen vaiheen uudistuksen yhdessä ottaa tehtäväksemme ja laatia sitä tiekarttaa

silloin myöskin suomalaisten tuki on tämän ratkaisun kannalla eikä tv lupamaksu tällä veromallilla nouse myöskään liian suureksi ja minusta sitäkin pitää omalta osaltaan katsoa

arvoisa puhemies

eli kouluviihtyvyys on laskussa ja olemme käynnistäneet tämän työryhmäasettamisen ja koko suunnitelma on tiedossa ja olemme koonneet nämä työryhmät jo

juuri tätä pohditaan tällä hetkellä eli opetushallituksen johdolla on tekeillä myöskin ammatillisen koulutuksen perusteisiin muutoksia eli siihen millä tavalla jatkossa ammatillisessa koulutuksessa opetetaan

tämä on vakava juttu koska jatkuvasti esitetään toiveita siitä myöskin kuntakentällä että he haluaisivat mennä isompiin yksikkökokoihin siirtyä tarjoamaan hyvin pitkän matkan päässä sitä opetusta

se ei tietenkään meitä poliitikkoja monesti miellytä että asioista puhutaan niin kuin ne ovat mutta on totta että me joudumme myöskin miettimään rahoitusvetoisten esimerkkien tiensä päähän tulemista tietyissä tapauksessa

se oli aika kivikkoinen tie ja suomessa opittiin se että on tärkeää lähteä siitä että ainakin periaatelinjaus joka tänään tehdään kun lähdetään käsittelemään tätä eduskunnassa on tärkeää lähtee siitä että se realistinen

esittää vanhaa lukua esitettiin täällä nyt ja nyt on uusi luku pöydällä ja nyt pitää muistaa että tässäkin luvussa on vielä virheellisyyksiä liittyen siihen että toisella asteella ei kierrätettäisi vieläkään oppikirjoja ja siellä on myös muita erilaisia isoja asioita jotka on laitettu sinne jotka eivät pidä paikkaansa

mutta yhtä tärkeää on se että alhaisemmassa päässä tuo maksu ei nouse jo useiden vähävaraisten ihmisten kohdalla maksettavaksi ja tästä olemme halunneet pitää huolta että sillä puolella on liikkumavaraa niin että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ryhmät on rajattu todella tämän maksun ulkopuolelle

on aika iso ja tärkeä päätös

on väärin tuomi pidetä tahtia että suomea pidetään saavutettavuuden näkökulmasta joka puolella myöskin yhtä tärkeänä

minusta me olemme liian vähän valitettavasti poliittisesti halunneet tuohon prosessiin osallistua

ja allekirjoitan sen että tämä on aika iso mahdollisuus myöskin vaikuttaa siihen millä tavalla meidän nuoret jatkossa myöskin innostuisivat ammattikouluissa opiskelemaan siihen että se sisältö puhuttelisi

itse minä jo esitin tässä koko eduskunnan edessä ja monta kertaa lehdistössä myös sitä että me arvioisimme pitäisikö valtion määräaikaisesti puuttua näiden asuntomarkkinoiden toimintaan pääkaupunkiseudulla jotta me saamme myöskin toisenlaisia malleja kokeiltua

siltä osin oli se sitten varkaus tai joku muu kenttä vaikka oma kotikenttäni pori me kyllä odotamme valtiolta toimia myös siihen että poriinkin voidaan lentää

sen takia meidän täytyy muistaa että tälle nuorelle sukupolvelle omalla seutukunnalla omalla alueella pitää tarjota mahdollisuudet tai muuten meillä on tilanne että meillä entistä useampi nuori jää peruskoulun jälkeen suorittamatta sitä toisen asteen tutkintoa

eikä ole kyllä ihan yksinkertaista ajatella että finavia voi toimia tavalla jolla se on toiminut esimerkiksi siinä miten se pyrkii heikentämään jatkuvasti porin lentokentän toimintaedellytyksiä

meidän iso haasteemme on siinä että kun valmistutaan ammatillisesta koulutuksesta niin ne ammatillisen koulutuksen sisällöt vanhenevat varsin nopeasti kun ne ovat liian kapea alaisia ja silloin se keskeinen haaste tietenkin tulee siitä millä me hankimme sellaisen tutkinnon joka sitten aikojen kuluessakaan ei nopeasti vanhene koska prosentuaaliset osuudet niistä jotka sitten sen tutkinnon saatuaan ovat alaansa vastaavassa koulutuksessa ovat kuitenkin yllättävänkin heikkoja

mutta kun olen nyt tässä yli kaksi viikkoa lukenut lehdistä että itella on itse ruvennut määrittelemään tätä minulle annettua tehtävää niin olen ajatellut että panemme sitten hösseliksi

ajattelin minäkin sanaiseen arkkuuni hiukan avauksia tehdä

kyllä hyvät edustajat nyt on todettava että eduskunta siirtyy tällä esityksellä aivan toisenlaiseen päiväjärjestykseen nimittäin sellaiseen jossa me ajattelemme että tämä yle vero onkin luonteeltaan veroluonteinen yhteiskunnan tärkeiden toimintojen tukemiseen tarkoitettu vero

on kysymys siitä että me tarvitsemme yleishyödyllisiä toimijoita mutta me emme voi myöskään valtio osapuolena lähteä siitä että hinnalla millä hyvänsä koska tämänkaltaisellakin järjestelmällä että millään asialla ei ole mitään arvoa on omat seurauksensa

voin sanoa että olen tässä ollut kolmisen kuukautta ja kahden ministerin tehtävien paketissa tämä on aika kapea kuori johon on minut puristettu niin että lohdutan teitä edustaja

nämä ovat vakavia kysymyksiä silloin jos lainsäädäntö ei ole sellainen että me voimme tämän järjestäjäverkon muutoksen yhteydessä varmistaa sen että yksikköverkkoon ei puututa

jos me ajattelemme että parannamme suhteellisuutta sillä että menetämme alueellista edustuksellisuutta niin silloin me olemme kyllä aika ison ongelman äärellä sen jälkeen kun toista ongelmaa olemme parantaneet

se tarkoittaa käytännössä sitä että käyttääpä yleisradion palveluita tai ei niin olemme omalta osaltamme veronmaksajina myöskin sitten maksamassa tätä maksua

on hienoa että monet edustajat tulevat alueelta jossa lentoliikenne ei ole niin olennaista mutta sitten kun se loppuu esimerkiksi ala nissilän omalta paikkakunnalta turusta näillä linjauksilla niin ei se niin kovin kevyttä enää olekaan sitten myöskään maakunnan kansanedustajan näkökulmasta kun puhutaan oman alueen vetovoimaisuudesta ja saavutettavuudesta

minä olen siitä erittäin huolissani onko enää niin että yleishyödyllisyys kiinnostaa ketään koska tuo tuotto jota kuitenkin pääomalle saa periä ei näytä enää riittävän

minusta se on jo hyvä signaali että me olemme panneet nyt todella vauhtia tähän prosessiin ja siltä osin arvioimme omalla asetuksellamme missä nämä postipisteet jatkossa sijaitsevat

sen takia se keskustelu keitä ryhmiä voidaan vapauttaa tästä yle verosta on käytävä valiokunnassa vielä asiantuntijoiden johdolla ja tulette näkemään kuinka vaikeaa on rajata tiettyjä ryhmiä ulos

lähtökohta on kuitenkin se että niin pihtiputaan mummojen kuin meidän kaikkien televisioista pitää kuitenkin jotain saada vapaasti vastaanotettua sillä vanhallakin töllöllä vielä pitkään

arvoisa puhemies

itse uskon että vaalipiiriuudistuksella pitää tavoitella myöskin alueellista edustavuutta ja vaikka tämä esitys kiistatta parantaa suhteellisuutta niin se samalla heikentää merkittävästi toteutuessaan instrumenttina sitten käytännön politiikan päätöksissä myöskin alueellista edustuksellisuutta

kehysriihessä etenemme tässä asiassa ja oppivelvollisuutta koskevat suunnitelmat ovat pitkällä ja tulemme antamaan tuon lainsäädäntöehdotuksen kevään lopuksi ja siltä osin asia etenee

se on myöskin hyvä muistaa kuinka sanotaankin että sitä tikulla silmään joka menneitä muistelee mutta voi sanoa että ehkä tuossa postilaissa jäi tärkein hoitamatta ja sen määrittely juuri miten me varmistamme että kermankuorinta alueella kuin alueella ei ole mahdollista

kaikkosen sanoin voisin sanoa että yk liiton varapuheenjohtajana ja ulkoasiainvaliokunnan varajäsenenä sekä kehityspoliittisen toimikunnan jäsenenä tämä mietintö puhuttaa minua erityisellä tavalla

ikävä sanoa että ne täytyy kuitenkin maksaa ja tässä tapauksessa on katsottu että myöskin julkisen median rahoittaminen on meidän tehtävämme ja tämä asia on sitä kautta nyt sitten eduskunnassa esillä

keskustelu päättyi

minusta oli hyvä että kun mölsä sanoi että viime kaudella ei kohtuuhintaista asuntotuotantoa edistetty niin koska oli päinvastoin sain vielä käyttää todella tarkentavan puheenvuoron

minusta edustaja jungnerin kysymys komppaa myös sitä missä te muutkin olitte liikkeellä eli että voidaanko tähän teknisen kehityksen aallonharjalle mennä ja se vastaus on vain että pitää

asia lähetettiin liikenne viestintä oli pöydällepanoa varten esitellä päivystyksen yhdeksäs ja puhemiesneuvosto ehdottaa niitä panna vireille kans kuudes viidettä pidettävään täysistunto viestintävaliokuntaan

uskon että kun nykyisessä vaalitavassa suhteellinen vaalitapa ja alueellinen edustavuus ovat taanneet tällä vaalipiirijaolla kuitenkin kompromissin niin tällä uudella tavalla tehtäessä on pelättävissä että erityisesti suurissa tulevissa vaalipiireissä äänestysaktiivisuus voi laskea siitä syystä että alueellinen edustavuus merkittävästi vaarantuu

hyvät kansanedustajat

siksi arvoisa puhemies ajattelin käydä kolmea teemaa vielä tarkemmin läpi

toinen rypäs olivat edustajat sasi östman satonen männistö kettunen ja uotila ainakin voi olla että oli muitakin jotka kysyivät sitä onko yrittäjien osalta tämä vero oikeudenmukainen

on hirveän tärkeätä että koulutuksessa aina kaikki uudet ratkaisut perustuvat ennakointiin ja siltä osin olemme pyrkineet ennakoimaan myöskin tulevaa kehitystä koska ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen suhteen on katsottu juuri niitä aloja joita me tarvitsemme

niin arvoisa puhemies minä kiitän elomaata hyvästä kysymyksestä että käydään keskustelua siitä voisiko muitakin vaihtoehtoja olla kuin toisen asteen perinteinen lukio tai ammatillinen koulutus ja osuitte minusta juuri oikeaan kohtaan

konfliktien ehkäisy ja kriisinhallinta ovat keskeisiä avaimia tulevaisuuden ongelmien ratkaisussa

täytyy sanoa että meille jäi tässä jonkinlaista hienosäätöä mutta minusta hyvä sopu on kuitenkin tämän lopputuloksen arvoinen

arvoisa puhemies

toinen kysymys sitten liittyy opiskelijasumaan ja me olemme hyvin laajasti monille aloille suunnitelleet näitä paikkoja mutta myöskin uusille kasvaville aloille

ehdokkaat saatetaan asettaa vain suurista kaupungeista ja heidän tunnettavuutensa vaalipiirin toisilla laidoilla on entistä heikompi

arvoisa puhemies

vaikka mitä tekisimme on kysymys kuitenkin sellaisista toimijoista joilla ei ole perinteistä isänmaata ja joita ei puhutella ministerin penkissä ja sanota että jos sovittaisiin kuulkaa näitä yhteiskuntapoliittisia linjoja vaan se on sellainen kehitys joka tulee joka tapauksessa

vahva hallituksen tuki sille että me voimme kehysriihessä tehdä laajan toimenpidekokonaisuuden ja olen tänään mustaa valkoisella saanut sen puolivälitarkastelussa läpi

asuntopolitiikka näyttelee aika merkittävää osaa silloin kun puhutaan tämän päivän talouspolitiikasta ja talouden kasvun edistämisestä

ei ollut yksimielisyyttä mikä on hyvä sanoa eduskunnalle lähteä ajamaan sitä mallia että olisi otettu yhteisöverosta niin kuin edustaja männistö ehdottaa

samoin jo hyvää työtä tehnyt edeltäjäni ministeri gustafsson katsoi erittäin tarkalla silmällä mitkä ammattikorkeakouluissa olisivat ne alat joille eniten olisi kysyntää

myöskin ihmisten osallisuuden kokeminen ja sitä kautta äänestämään lähteminen on yksi tärkeä asia joka on syytä huomioida

itse lähden siitä oletuksesta että sotilaallinen ja siviilikriisinhallinta toimivat eri mandaateilla ja eri tehtäväkuvilla joten se tendenssi joka on nähtävissä myös suuren salin keskusteluissa ei voi johtaa siihen että me sekoitamme sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan

suomessa tämän sopimuksen perustana oleva lainsäädäntö on muuttunut ja sen vuoksi nyt tämä kyseinen sopimus tulee lakkaamaan ellei mitään tehdä

yllättävää kyllä asuntopolitiikalla saattaa olla hyvin negatiivisia vaikutuksia jopa talouskasvuun silloin kun me emme saa ihmisiä töihin sen takia että sisään tuleva palkka ei enää riitä niiden kustannusten maksamiseen jotka elämisestä aiheutuvat

kyllä eduskunnan pitää olla mahdollisimman edustava ja siltä osin kansalaisten ja poliittisten päättäjien läheisyys on yhtä tärkeää kuin keskustelu suhteellisuudesta

mitä tulee edustajan toiseen kysymykseen niin on tietenkin selvää että kyllä meillä työssäoppimista täytyy tapahtua työpaikoilla myös

niille jotka pystyvät jo aloittamaan lukion tai ammatillisen koulutuksen oppisopimuksen ja niin edespäin ja sitten niitä nuoria ajatellen että on valmentavaa valmistavaa koulutusta johon mennään hakemaan elämälle edellytyksiä jatkaa opinnoissa eteenpäin

minusta tässä mietinnössä on oikein painotettu ja oikein sanakääntein valittu viesti ja pidän siitä kiinni että kansalaisjärjestöillä on selkeä ja vahva panos jatkossakin juuri siviilikriisinhallinnan kentällä

eittämättä tämä kysymys on tärkeä myös satakunnan näkökulmasta jonka edustajana täällä eduskunnassa toimin

siksi ehdotetaan nyt että eduskunta hyväksyisi uuden sopimuksen joka sisällöllisesti on vastaavan kaltainen kuin vanhakin sopimus ja siinä on tehty pelkästään pieniä säädösteknisiä muutoksia

ylen puolelta

sosiaalinen oikeudenmukaisuus tässä tarkoittaa sitä että joka neljäs suomalainen on jättänyt maksamatta ja minä en itse ainakaan osaa kuvitella että se olisi vastaus edustaja heinosen kysymykseen että se olisi oikein että joka neljäs ikään kuin boikotoisi ylen toimintaa

siksi halusin käyttää tämän puheenvuoron satakuntalaisten edustajana täällä

meillä pikemminkin se ongelma on se että nuoret ihmiset eivät saa myöskään harjoittelupaikkoja ja tämä on vakava ongelma kun halutaan valmistua ammattiin ja pitäisi löytää harjoittelupaikka

erityisesti tämä viimeinen seikka vaivaa pääkaupunkiseutua ja me tarvitsemme todella lisää toimia siihen että me saamme pääkaupunkiseudun asuntopoliittisen tilanteen haltuun

mielellään myöskin ministeriaitiossa on yleistynyt ajatus siitä että kaikki potilaat jotka ovat vanhusten pitkäaikaisosastoilla sairaaloissa tai erilaisissa hoitomuodoissa nämä kaikki ihmiset jotka voivat erittäin huonosti voitaisiin siirtää avopainotteiseen hoitoon ja kotiin

nyt tässä sopimuksessa esitetään siis ensinnäkin eri tavalla eli viitataan perusopetuslakiin toisin kuin aikaisemmin on viitattu ulkomailla toimivasta peruskoulua vastaavasta yksityiskoulusta annettuun lakiin

toinen teema liittyy siihen että konflikteja ehkäistään jatkossa ei vain sotilaallisella ja siviilikriisinhallinnalla vaan selkeällä ja systemaattisella panostuksella myös kehitysyhteistyön määrärahojen lisäämiseen

eli laajalla rintamalla tulemme ottamaan myöskin perusasteen lisäopetuksen eli kymppiluokan vaihtoehdoksi mukaan myöskin ammattistartin maahanmuuttajille lukion valmentavan koulutuksen ja lopulta myöskin kuntoutuksen ja työpajat oppimisympäristöinä

joka ainoalla on oikeus elää ja asua siellä missä kokee sen tärkeäksi

sitä kautta tyydytyksellä odotan kaikkia niitä vaihtoehtoja mitä edustajat vain voivat esittää ja käydään avointa ja julkista keskustelua

mutta meillä on myös ihmisiä jotka eivät ole käyttäneet ylen palveluja ja se on vastaus siihen äskeiseen kysymykseen ja pidän oikeutettuna sitä kysymystä miten he voivat boikotoida

nyt kunnissa on yleistynyt tällainen avopainotteinen hoito ja halutaan siirtää mahdollisimman monet vanhukset kotiin ja valitettava totuus on se että useimmat eivät olekaan enää siinä kunnossa että kotiin voisi mennä joka on kaikkein inhimillisin hoitomuoto

meidän pitää muistaa että yle kuitenkin toimijana on jäänyt ehkä sanoisin näin hiukan jälkeen siitä indie toimijoiden tavallaan mukaan ottamisesta tähän kuvioon

rahoitusjärjestelmän uudistamiseen liittyen nykyisin voimassa olevassa lainsäädännössä puhutaan valtiovarainministeriön vahvistamasta perushinnasta ja aikaisemmin sopimuksessa puhuttiin yksikköhinnasta

toinen huoleni on siis se minkä myös mietintö nostaa esille että operatiivisten mandaattien muuttaminen ja voimavarojen lisääminen on käynyt yllättävän vaikeaksi hankalien kriisien ehkäisyssä ja näin ei pitäisi tietenkään olla

tässä mallissa eivät voi koska verotulot ovat sellaisia että ne nyt otetaan palkasta ja se on arvioitu nyt eduskuntakäsittelyyn saapuvassa esityksessä että se on otettava huomioon

me olemme pisa tutkimusten tulosten mukaan vieläkin eurooppalaisessa ja oecd vertailussa aivan ihan kärkijoukoissa olevia maita

tämä on kansan radio eduskunnan radio ja tuomio siitä tulee vähintään neljän vuoden välein silloin kun eduskunta on aina katkolla ja aikaisempaa työtä arvioidaan

minusta mandaattien muuttaminen ja tarkistaminen sekä voimavarojen lisääminen ovat sitä arkea johon myös eduskunnassa pitäisi vastata

me määrittelemme suoraan postilaista mikä on kohtuullista

kohtuullisena voidaan pitää sitä että kun me laskemme väestötiheyden jollakin alueella ja vertaamme pinta alaan katsotaan onko siinä palveluita käytettävissä

koulujen väliset erot ovat merkittävässä kasvussa opiskelijoiden väliset erot merkittävässä kasvussa

nyt tarvitaan laaja alaista mutta myöskin parlamentaarista työskentelyä tämän asian ratkaisemiseksi

ulkoasiainvaliokunnan linja on pitänyt siinä että kehitysyhteistyömäärärahojen lisäystä hankalien kriisien ehkäisyssä pidetään tärkeänä

kiitos ei kuulu minulle se kuuluu eduskuntaryhmien puheenjohtajille eduskuntaryhmille kaikille yksittäisille kansanedustajille jotka ovat tämän lain saaneet siihen pisteeseen että täällä nyt sitä kelpaa esitellä

eli kiitoksia kaikille vielä kerran

näistä kaikista koostuu sellainen kohtuullisuuden määrittely että joka alueella voidaan katsoa miten tuo kohtuullinen matka niiden asiointireittien varrella joita muutenkin käytetään antaa ne palvelut joita itella tällä hetkellä ainoana palveluntuottajana meille suomalaisille tarjoaa